arvoisa puhemies

venäjä suhteita on tarkasteltava strategisesti ja pidemmällä aikavälillä

syytä olisi

ei tietenkään mitään pakkoa

sittemmin hallitus on itse myöntänyt että pahimmassa tapauksessa suomen vastuut ovat sitä luokkaa kuin perussuomalaiset ovat todenneet

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat vastustaneet epämoraalisia ja tekopyhiä tukipaketteja alusta lähtien

henkilökohtaisesti en usko eu armeijan syntymiseen

luuletteko todella että britannia uppoaa nyt mereen

siinä teillä olisi oiva mahdollisuus avata tämä verolinja mutta mitä hallitus on tehnyt

nehän sillä tuotolla sitten maksattavat sen eli suomalaisella sähkön tarvitsijalla

siksi onkin todettava että tämänhetkinen sotilaallinen osallistumistasomme ei mielestäni vastaa poliittista tahtotilaamme

herra puhemies

valtioneuvoston eu selonteko eu politiikasta todistaa kiistattomasti että kataisen hallitus seilaa euroopassa vailla kunnon suuntaa

kun katsotaan tätä koko menettelytapaa niin koko asia ei olisi täällä edes keskustelussa jos ei perussuomalaisten kansanedustaja pentti oinonen olisi tehnyt tästä kantelua oikeuskanslerille

tällä hetkellä näyttää että vastakkainasettelusta ei olla venäjällä luopumassa

tunnen syvää sympatiaa kreikan kansaa kohtaan

kun iso britannia ottaa etäisyyttä näihin epädemokraattisiin ja toimimattomiin valtarakenteisiin eun pitäisi olla huolissaan siitä ei britannian

jottei unohdu niin teidän nyt edustamanne puolue on osallistunut myös hallitustoimintaan silloin kun tämmöisiä cmx harjoituksia on ollut

olisi erittäin tärkeää resursoida niin että siellä pääsisivät ihmiset uudestaan työn syrjään kiinni ja pitämään työkuntoa yllä

suomen tulee kuitenkin painottaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja

englannissa puhuttaisiin rammasta ankasta mutta tässä tapauksessa osuvampi ilmaus on kuollut kala

naton osalta meidänkin on tiedostettava että ukrainan kriisin myötä kollektiivinen puolustus on noussut naton toiminnan keskiöön

kun oli oikea vastaus eli dragsvik niin tuli varmaan myös oikea kysymys sinne utvaan että tiedettiin päättää kun on oikea vastaus mitä päätetään

sinun ei tarvitse tehdä mitään

paheksutte että voi kamalaa vaikka vain sitä kautta totuus tuli esiin

on kaikkien etu että britit ovat mukana järjellisissä prosesseissa mutta torjumassa toimimattomia ratkaisuja ja nyt nähdään miten brittien käy

kylmän sodan opetuksena on muistettava että ratkaisua etsittäessä arvoista tavoitteista kuten ihmisoikeuksista sananvapaudesta on pidettävä kiinni

ulkoasiainvaliokunta on pyytänyt puolustusvaliokunnalta lausuntoa selvityksen johdosta ja valiokunta tekee päätöksensä ensi viikolla kuunneltuaan myös tämän päivän keskustelun evästyksiä

ei noudatettu

tukipaketeilla pelastetaan pankkeja rahoittajia poliittista eliittiä tavallisen kansan kustannuksella

mutta varsinaisesti haluan kysyä siitä että kun suomi meni euroopan unionin kautta valuuttayhteistyöhön puhuttiin emu puskureista

muuta kuin maksaa pois

arvoisa rouva puhemies

nyt kysynkin ministeriltä ja hallitukselta

ei tällä lailla voi hoitaa parlamentaarista yhteistä puolustusta

sitä kautta muisti parani ja toivottavasti nyt paranevat myös ymmärrys ja kuulo koska vain tämän kautta komentaja puheloisen kanta tuli selville ja vain tätä kautta suomen kansa ja eduskunta saivat sen tiedon joka olisi ensinnäkin eduskunnan pitänyt saada ja myös hallituskumppaneiden pitänyt saada

missä eu siellä ongelma

jokainen meistä potee riittämättömyyden tunteita ja me ihmiset erehdymme luulemaan että meidän pitää tulla joksikin

tässä eu selonteossa on runsaasti epäjohdonmukaisuutta

meidän on syytä arvioida omaa toimintaamme sen suhteen miten se parhaiten vahvistaa itsenäisyyttämme ja kansalaisten hyvinvointia sekä vakauttaa koko itämeren alueen tilannetta

olen ollut kaksi kertaa seurantaryhmän jäsen kolmella kansanedustajalla ja viidellä kansanedustajalla ja aina on tehty yksimielisiä päätöksiä

vain viidesosa vain viidesosa tukipakettien rahoista on mennyt kreikkalaisten hyödyksi kreikka laiseen kulutukseen ja siitäkin suuri osa eliitille

mutta tämä kysymys minkä te avunantolausekkeesta teitte on oikea ja se on otettava vakavasti koska se aktivoitiin ensimmäistä kertaa käytännössä näiden pariisin terrori iskujen jälkeen

missä ne puskurit nyt ovat ja miksei niitä nyt käytetä suomalaisen työn hinnan alentamiseen jotta duunarit pysyvät töissä

morganin mukaan makedonia madagaskar malawi malesia malta mauritania mauritius meksiko moldova mongolia montenegro ja mosambik

se että on mikä on ei harhaluulon mukaan riitä

tuemme euroopan tiiviimpää yhdentymistä silloin kun se tapahtuu tavalla jonka jäsenmaat ja kansalaiset kokevat tarpeelliseksi reiluksi ja oikeudenmukaiseksi

arvoisa edustaja zyskowicz ei ole maa nielaissut norjaakaan vielä vaikkei se ole eun eikä emun jäsen eikä nielaise britanniaakaan

arvoisa herra puhemies

riittämättömyyden tuntemukset ja kyvyttömyys luottaa omaan minäänsä saavat ihmisen pelkäämään ja kun mieli pelkää kärsimys pääsee käsistä karkuun ja mieli eristyy

näitten rupumaiden pankit ostavat niitä joukkovelkakirjoja joita kukaan muu ei osta

ennakolta ei tulevaisuudessakaan ole syytä rajata mitään ratkaisuvaihtoehtoa pois

ja kaksi oli päävaihtoehtoa

miten me voimme luottaa siihen että nämä sokeat taluttajat jotka ovat kaikki sopimukset ja pykälät rikkoneet nyt pitäisivät ne

neljä viidesosaa tukirahoista on siis mennyt sijoittajille ja muille kansainvälisen talouseliitin maailmanvaltiaille ja tukipaketit ovat siirtäneet tappiot veronmaksajien maksettaviksi

puolustusministerit ilmaisivat poliittisen tahtonsa sen jälkeen ranskan suurlähettiläät kaikissa pääkaupungeissa menivät ulkoministeriöön jokaisessa maassa ja alkoivat yhdessä selvittää mikä se avuntarve olisi ja sitten neuvotteluteitse ranskalaisten kanssa käydään läpi sitä miten me voimme auttaa ja sitten yhdessä koordinoidaan tämä päätös

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomen pitäisi tehdä samoin

euron puolustelijat ovat alkaneet inttää että euro toimisi vain jos euroalueesta tulisi talousunioni eurobondeineen

vakauden tukeminen lähi idässä on erityisen ajankohtaista nyt kun arabikevään ansiosta alueella on vihdoin mahdollisuus lujittaa demokratiaa ja avointa kansalaisyhteiskuntaa

teitä on kaksi ministeriöstä sosiaali ja terveysuudistusta tekemässä vielä samassa ministeriössä

vai onko pääministeri kataisella sellainen hallitus että yksi ja toinen ministeri tuovat asioita utvaan tai rahakuntaan tai mihin tahansa ilman että kertovat niistä pääministerille

mielipidemittaukset osoittavat että suomalaiset eivät halua syventää integraatiota kansalaisemme eivät halua eurooppalaista liittovaltiota eivät lisää yhteisvastuuta eivät eurobondeja

mikä ihme tässä on muuttunut maanpuolustuksellinen asia vai raha asia että näin ei tehdä

huippukokouksen pääkäsikirjoituksessa kyse oli ranskalaisten pankkien pelastamisesta ja siinä sivussa ranskan presidentinvaaleista ja näkymisestä siinä ja tietenkin etelä euroopan maat kriisimaat suostuvat

valiokunta on säännönmukaisesti korostanut että eun yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen on jatkossakin suomen tavoite lisäarvona kansalliselle toiminnalle ja valiokunta onkin peräänkuuluttanut eulta strategisempaa venäjä politiikkaa

jos olisimme sen tehneet te olisitte kysynyt siitä

onko hallitus muuttamassa suhtautumistaan väkivaltaviihteeseen ja tietokonepeleihin

eusta on tulossa velka ja verounioni jonka päässä on tulonsiirtounioni jolloin kolmen an maat rupeavat rahoittamaan etelän helmaa

kyllä tätä joutui viikonloppuna ihmettelemään että twiiteistä blogeista twittereistä valtiosihteereiltä tuli tietoa että keskustelkaa nyt hyvän tähden keskenänne

se ei ole edustaja kanervan vika joka tätä pako ryhmää vetää mutta jos puolustusvaliokunnan puheenjohtajakin lukee sttn printiltä mitä on päätetty niin eihän se ole mistään kotoisin

sijoittajavastuu ei ole kunnolla toteutunut

tuleeko siihen lisää valvontaa

ulkoasiainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan nimenomaan naton kriisinhallintaoperaatiot ovat olleet suomen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta tärkeimpiä

ja olisiko nyt tähän järjettömään kilpailuyhteiskuntaan joka vaatii lainojen antamista ympäri vuorokauden joka vaatii kauppojen aukioloa joka hetki vihdoinkin syytä puuttua että vanhemmilla olisi aikaa olla lastensa kanssa

mutta maailmanmarkkinahinta on pudonnut niin että silloin kun te olitte hallituksessa bensa oli paljon paljon kalliimpaa kuin se on nyt vaikka tämä pieni veronkorotus tulee

se on aivan eri asia tuleeko lapsi perheeseen kun ollaan parikymppisiä tai nelikymppisiä nämä tilanteet vaihtelevat

nyt kun maailmantalous ja suomenkin talous hiipuu niin eikö olisi erittäin hyvä aika investoida teihin rautateihin infraan koska rakentaminen aina pistää pyörät pyörimään

terveyskeskukset ovat se paikka jota pitää kehittää

mikäli myönteinen päätös osallistumisesta tehdään kyseessä olisi kolmas kerta kun suomi osallistuisi tähän operaatioon

on surullista että liikkuva poliisi joka on todella ammattitaitoinen turvallinen turvaava ollaan murentamassa kuusikkohallituksen toimesta

valiokunta pitää tärkeänä että suomi on nato yhteistyössä aktiivinen mukaan lukien harjoitustoiminta jotta yhteensopivuutta voidaan ylläpitää

miksi

potilasturvallisuutta ei saa vaarantaa ja sitten yksi keskeinen periaate on se kuka järjestää terveyspalvelut ja kuka ne tuottaa

tämä ei toimi

se työllistää se parantaa kilpailukykyä

mutta kun saatiin sote uudistus aikaan siitä myös kiitos hallitukselle niin miksi jäi puolitiehen tämä kuntapuoli

ei ole koskaan väärin tehdä oikein

siksi on jo näennäistä keskustella onko suomesta pelkät kahdenväliset suhteet vai eun kautta olevat suhteet koska molemmat ovat todellisuutta